toisaalta mitä tulee tähän puheenvuoronne loppuosaan niin olen aivan samaa mieltä siitä että kyliä ei saa päästää autioitumaan eikä maaseutua tyhjentymään

arvoisa puhemies

täytyy kiittää ministeri viitasta ja valtiovarainministeriä siitä että pelastitte kirjastohankkeita ympäri suomea

niin kuin me kaikki tiedämme kirjastot ovat suomalaisen sivistyksen kivijalka ja täytyy pitää jatkossakin huoli siitä että kaikilla olisi mahdollisuus maksuttomiin kirjastopalveluihin asuivatpa he missä päin suomea tahansa

huolenaiheita toki tähänkin budjettiin täytyy liittyä

kun me valiokunnassa sitä muutama vuosi sitten teimme olimme erittäin huolestuneita siitä kuinka tässä tulee tapahtumaan ja nyt näyttää siltä että pahimmat skenaariot tulevat toteutumaan

arvoisa puhemies

en tiedä pitäisikö täällä itkeä vai nauraa kun kuuntelin näitä perussuomalaisten puheenvuoroja mutta yritän olla asiallinen ja yritän kunnioittaa myös heidän näkemyksiään ja toivon että sama käytäntö on tässä keskustelussa ja tässä salissa myös jatkossa

mitä tähän itse asiaan tulee niin olen allekirjoittanut tämän lakialoitteen ja olen vahvasti sitä mieltä että tällä lakialoitteella saataisiin edistettyä tasa arvoa yhdenvertaisuutta ja ne ovat niitä arvoja joihin mielestäni meidän kaikkien kansanedustajien tulisi pyrkiä tässä talossa töitä tehdessämme

mutta toki on hyvä että se on nyt joka tapauksessa täällä ollut käsittelyssä vaikkakin mielelläni kyllä olisin nähnyt tämän käsiteltävän myös omassa valiokunnassani sivistysvaliokunnassa

myös meillä olisi ollut siellä paljon tähän kommentoitavaa mutta hyvä että edes nyt tässä salikeskustelussa pääsemme vähän näitäkin asioita sivuamaan

arvoisa puhemies

hallitus on luvannut linjata kantansa vanhempainvapaauudistukseen mutta vasta tietenkin sen jälkeen kun työryhmä on jättänyt stmlle tämän esityksensä

nyt kun vaalikausi on lopuillaan se merkitsee käytännössä sitä että tämänkin asian eteenpäinviemisen tämä kiviniemen hallitus lykkää seuraavalle hallitukselle

arvoisa puhemies

korkeakouluopiskelijoiden perheen perustaminen siirtyy hyvin usein toimeentulon pienuuden ja tulevaisuuden epävarmuuden takia

huono tilanne vielä korostuu koska useimmiten nämä perheelliset naisopiskelijat eivät pysty täydentämään tulojaan työssäkäynnillä

vaikka meillä suomessa naisten ja miesten tasa arvo on ollut moniin muihin maihin verrattuna hyvällä tolalla talouskriisien aikana on otettu takapakkia

naisten ja miesten samapalkkaisuutta työelämässä edistävä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen ohjelma jatkuu edelleen

ehkä onkin niin että pysyviä tuloksia saadaan aikaan vain sillä että tasa arvoistaminen aloitetaan jo lapsista ja päiväkodeista lähtien aivan kuten ministeri omassa puheenvuorossaan äsken myös totesi

siksi tästä sukupuolten tasa arvon edistämisestä pitää myös pitää huoli perusopetuksessa sekä muussa opetuksessa mitä meillä jokaisella asteella annetaan

opetusaineista sukupuolisidonnaisuus on saatu pääpiirteissään raivattua pois mutta oppilaiden ainevalinnoissa perusopetuksesta alkaen on sukupuolen mukaista suuntautumista

tasa arvolaki velvoittaa oppilaitosta tasa arvosuunnitelman tekemiseen mutta useissa oppilaitoksissa se on vielä alkutekijöissään

ensinnä tekisi tietenkin mieli kommentoida näitä kovia kokoomuslaisia puheenvuoroja joita tuossa äsken kuultiin mutta ehkä eivät kuitenkaan ole sen arvoisia

kuulemme kauhukertomuksia lapsilta ja nuorilta kuinka perusopetuksen opettaja on opetustilanteissa voimaton hillitsemään levottomia oppilaita

opettajien kertoman mukaan erilaiset käyttäytymishäiriöt oheistoimintoineen ovat lisääntyneet ja työrauha on liian usein olematonta

opetusministeri gustafssonin toimesta puututtiin määrätietoisesti tähän yhä hurjemmaksi käyvään ongelmaan ja sen johdosta on nyt eduskuntaan tuotu laaja lakiuudistus

eniten julkista keskustelua on herättänyt opettajien ja rehtoreiden uusi mahdollisuus ottaa haltuun opiskelijalla olevia vaarallisia esineitä ja aineita sekä tarkastaa hänen tavaransa tällaisten esineiden tai aineiden löytämiseksi

yhteinen halu parantaa koulujen työrauhaa lähtee siitä että sekä oppilas että opettaja tietävät rajansa mutta myös oikeutensa toimia eri tilanteissa

kaikista tärkein ja yhteiskunnan kannalta edullisin keino turvata rauhallinen oppimistilanne kouluissa on pitää huoli siitä että opetusryhmät ovat riittävän pieniä

olemme useasti sivistysvaliokunnassa muiden asioiden yhteydessä kuulleet professori liisa keltikangas järvistä joka tutkimustuloksiin nojaten on kertonut aivan selviä yhteyksiä liian suurten ryhmien ja huonojen kehityspsykologisten tulosten välillä

oman lisänsä levottomuuksiin liian suurissa luokissa toi viime kaudella tekemämme lakimuutos jonka mukaan erityisoppilaat tulee aina mahdollisuuksien mukaan siirtää yleisopetuksen ryhmiin

liian suuri ryhmä heikentää etenkin erityisiä tarpeita omaavan oppilaan oppimista ja samalla opettajan mahdollisuuksia antaa kaikille muille yhtä paljon aikaansa

opetusministeri gustafsson ehti omalla toimikaudellaan satsata myös näihin opetusryhmien pienentämisiin

koulurauhassa on kyse myös yhdenvertaisuudesta ja oikeudesta saada täysipainoista opetusta koulusta riippumatta

arvoisa puhemies

lapset ja nuoret kokevat vaikutusmahdollisuutensa kouluissa ja oppilaitoksissa vähäisiksi

on kuitenkin havaittu että mitä enemmän oppilaat osallistuvat oman yhteisönsä kehittämiseen ja ylläpitämiseen sitä vähemmän häiriökäyttäytymistä esiintyy

tämän vuoksi hallitus esittää että oppilaille tulee mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman sekä esimerkiksi kiusaamista ehkäisevän suunnitelman ja järjestyssäännön laatimiseen

vainoamisella tarkoitetaan tarkoituksenmukaista toiseen henkilöön toistuvasti kohdistuvaa ei toivottua käyttäytymistä joka aiheuttaa pelkoa tai jota perustellusti voidaan pitää pelottavana

aivan lopuksi haluan todeta että kouluikäisen pojan äitinä ja opettajana sekä sivistyspolitiikkaa pitkään seuranneena pidän näitä hallituksen nyt käsittelyssä olevia esityksiä erinomaisena lisänä koululaitoksemme kehittämisessä

vaikka lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä ottaa häneen yhteyttä tai seurata tai tarkkailla häntä kieltoa rikotaan yli kolmanneksessa tapauksista

tällä hetkellä avun hakeminen vainoamiseen lähestymiskieltoa hakemalla on uhrin oman aktiivisuuden varassa

arvoisa puhemies

hallitus on vähätellyt talouskriisin vaikutusta kuntatalouteen ja keskittynyt lähinnä verojen keventämiseen

meidän sosialidemokraattien mielestä kuntatalouden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan vähintään kolmen vuoden sillanrakennusohjelma

vähemmän veronkevennyksiä ja siitä säästyvien varojen ohjaamista kuntatalouden vahvistamiseen niin että palvelut voidaan turvata ja lomautuksilta vältytään

vainoaminen on kriminalisoitu yhdeksässä euroopan unionin jäsenvaltiossa itävallassa belgiassa tanskassa saksassa irlannissa italiassa maltalla hollannissa ja isossa britanniassa sekä kaikissa yhdysvaltain osavaltioissa australiassa uudessa seelannissa japanissa ja kiinassa

kuntaliitto on useaan kertaan varoitellut kuntatalouden heikkenevän

nyt ei ole mahdollista jäädä odottamaan maltillisen palkkaratkaisun syntymistä tai tuottavuusohjelman vaikutuksia nyt tarvitaan valtion panostuksia

arvoisa puhemies

kysyn teiltä lähisuhdeväkivallasta

toivonkin tietenkin että tämä otetaan asianomaisessa valiokunnassa lakivaliokunnassa käsittelyyn kuullaan asiantuntijoita ja sitä kautta menee viesti ministeriöön että hallituksen esityksenä tämä kelpaisi vallan mainiosti tällaisenaan tuotavaksi eduskunnalle

ehdotimme muun muassa lisärahoitusta koulujen peruskorjauksiin tie ja ratahankkeiden aientamista lisärahoitusta teiden ja ratojen perusylläpitoon ja rahaston perustamista niin valtion kuin kuntienkin investointien rahoittamista varten

nämäkin neuvot ovat vapaasti varastettavissa

valtion viesti on ollut että palveluja ei leikata

vaikka hallitus vakuuttelee ettei leikata tiedämme että kunnissa tehdään parhaillaan uusiksi tämän vuoden budjetteja ja leikkauslistoja laaditaan

palvelusetelin myötä jo nyt suuri terveydenhoidon epätasa arvo kasvaa ja luo uhan terveyspalvelujen hintojen karkaamisesta ja kansalaisten hoitokulujen kasvamisesta entisestään

arvoisa puhemies aivan lopuksi

arvoisa puhemies

hyvää esityksessä on myös se että salassapitoa ja tiedonsaantioikeutta koskevia sääntöjä muutetaan varhaista puuttumista korostetaan ja oppilashuoltotyön säädöksiä tarkistetaan

arvoisa puhemies

osa on vaikeasti kehitysvammaisia osalla on vaikeita kielellisiä häiriöitä tunne elämän vaikeuksia ja osalla oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia

osa tukea tarvitsevista selviytyy osa aikaisen erityisopetuksen varassa

erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita on aina ollut mutta kun heidän vaikeutensa kartoitetaan jo varhaisessa vaiheessa neuvolassa ja esiopetuksessa niihin pystytään tarttumaan ja estetään ongelmien paisuminen

lakiluonnoksessa on tieten tahtoen haluttu välttää leimaavina pidettyjä käsitteitä kuten erityisopetus

näin vaikka tosiasiallisesti käyttöön otetut uudet termit lyhytaikainen tehostettu ja erityinen tuki ovat vaikeaselkoisia ja vaikeasti omaksuttavia

esityksessä ei ole selvitystä esimerkiksi siitä millä tavalla uudistus vaikuttaisi koulujen virkarakenteeseen miten se huomioitaisiin opettajankoulutuksessa tai rehtorin työssä

käytännössähän niin sanotun yleisopetuksen luokkiin tullaan integroimaan nykyistä enemmän erityistä tukea tarvitsevia oppilaita

se merkitsee sitä että luokan ja aineenopettajien on selviydyttävä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa vaikka heillä ei olisi siihen koulutusta

erityisopetuksen tarve on kasvanut vuosi vuodelta eikä tarpeen vähenemistä ole näkyvissä

työttömyys ja lama lisäävät perheiden ongelmia ja samaan aikaan kunnat joutuvat vähentämään perheiden tukitoimenpiteitä kuntatalouden kiristyessä

nyt käsittelyssä olevaan ulkomaalaislakiin esitetyillä muutoksilla pyritään karsimaan perusteettomia muun muassa maahantulosäännösten kiertämistarkoituksessa tehtyjä hakemuksia

esityksessä myös yhdenmukaistetaan menettelyä pohjoismaihin ja muihin eu valtioihin nähden siltä osin kuin suomi koetaan muita maita houkuttelevammaksi kohdemaaksi

toinen positiivinen näkökulma on taloudellinen

arvoisa puhemies

lääketieteellisten ikätestien saaminen lakiin on mielestämme hyvä asia

muissa maissa tehdyistä ikätesteistä saadut kokemukset ovat kirjavia eikä niitä voida pitää muuna kuin suuntaa antavina

lähtökohtana on aina pidettävä hakijan itsensä ilmoittamaa ikää eikä oikeuslääketieteellisestä tutkimuksesta pidä tehdä automaattista käytäntöä

tutkimukseen tulee kuitenkin ryhtyä jos on ilmeisiä perusteita epäillä että ilmoitettu ikä poikkeaa maahanpyrkijän todellisesta iästä ratkaisevasti